kun asiantuntijat ovat todenneet että välttämättömään velkaantumiskehityksen taittamiseen tarvitaan toimenpiteitä jotka ulottuvat myös seuraavalle vaalikaudelle pidän hyvänä että hallitus kunnioittaa kansanvaltaa siten että pyytää oppositiota mahdollisia tulevia hallituspuolueita mukaan tähän keskusteluun

nyt toinen niistä juuttui hallituksen pöydälle ja eduskunta pääsee ottamaan kantaa vain toisen jo aiemmin hyväksytyn luvan täydentämiseen

fennovoiman lupahakemuksen osalta päätöksentekoa selkeyttää jos riittävän vahvasta kotimaisesta omistuksesta saadaan varmuus hyvissä ajoin ennen rakennusluvan myöntämistä

tältä osin on hyvin valitettavaa jos nykyinen oppositio tästä kutsusta kieltäytyy koska mielestäni silloin viitataan kintaalla kansanvallalle ja sen keskeisille periaatteille

hätiköintiä olisi johtopäätösten tekeminen hyvin epävarmoilla nykyisillä tiedoilla

haluan kysyä hallitukselta

onko nyt tässä kutsussa jonka hallitus on esittänyt kysymys siitä mistä tiilikainen puhuu että pitäisi tulla neuvottelemaan seuraavasta hallitusohjelmasta sen kokonaisuudesta vai tämän velkaantumiskehityksen taittamisen toimenpiteistä

kasvun ja työllisyyden kannalta suomalaista teollisuutta ja muuta elinkeinoelämää ei missään vaihtoehdossa saa jättää epätietoisuuden varaan riittävän ja vakaan sähköntuotannon turvaamisen osalta

jos edellisen hallituksen perinnökseen jättämää velkaantumiskehitystä ei saada muutoin oikaistua löytyy hallitusohjelmasta hyvin selkeät kirjaukset lisätoimenpiteistä myös ennakoitua parempaa kehitystä varten

tässä mielessä tehtävillä energiapolitiikan ratkaisuilla on keskeinen asema käännettäessä taloutta uuteen nousuun

hallituksen tasapainoinen linja valtiontalouden tasapainottamiseksi ja kasvu ja työllisyyspanostusten sekä sosiaalisen tasa arvon lisäämiseksi saa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän täyden tuen

myös vakautustoimenpiteiden ajoittaminen hallitusohjelman mukaisesti etupainotteisesti heti vaalikauden alkuun on ylivelkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi perusteltua

sillä aikaa kun keskusta ja perussuomalaiset ovat keskittyneet vaatimaan kreikkaan velkasaneerausta on valtiovarainministeri urpilainen hoitanut vakuudet tuota tilannetta varten

tämä hallitus on lisännyt suurituloisten verotusta niin ansiotulojen pääomatulojen kuin isojen perintöjenkin osalta ja tämä linja pitää

kiitän julkisesta kannustuksesta jopa lisäsäästöihin mutta kohtuullista lienee toivoa ainakin samoilta tahoilta tukea myös silloin kun vaadittuja säästöjä tehdään

kun pääministeri totesi että nyt on tehty pieniä tarkennuksia kahden viikon takaisiin päätöksiin pidän tämänpäiväisiä ratkaisuja merkittävinä lisäyksinä kahden viikon takaisiin

yhtenäisyys on tärkeää myös eun ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta ja siinä pääministeri kiinnitti huomiota mahdolliseen kolmen viikon päästä tapahtuvaan arvioon tämän tilanteen osalta

keskusta seisoi suomalaisten veronmaksajien taskulla ottamassa sieltä lähes miljardi euroa kreikalle ilman minkäänlaisia vakuuksia

vaikutukset niistä tulevat vasta vuosien päästä

edustaja zyskowiczille on syytä todeta että keskustalla on kolme mallia koska näiden kahden mallin lisäksi he ovat myös tämän hallituksen mallin linjalla koska keskustan edustajat kuntaliiton hallituksessa kuntien edustajina kannattavat taas tätä hallituksen linjausta

se merkittävä lisäys on juuri se että aivan kuten oli alussa jo tarkoituskin tässä ei olla tekemässä mitään uutta verorälssiä ei sellaista järjestelmää jossa pystyttäisiin ottamaan isoja osinkotuloja hyvin alhaisella verotuksella

esimerkiksi kuntauudistuksen nopea aloitus on tarpeen jotta kansalaisten tasavertaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuus voidaan turvata myös tulevina vuosina

kun uskottavuuteen kuuluu myös ennustettavuus menettelytapojen osalta niin haluaisin kysyä pääministeriltä vielä vähän tarkemmin

nyt keskusta seisoo kädet silmillä ja korvilla ei suostu lukemaan ei kuuntelemaan tätä erittäin hyvää ratkaisua jossa on vakuudet saatu

mikä on se menettelytapa jolla tuota arviota kolmen viikon päästä tehdään ja mikä on siinä yhteydessä täällä suomessa eduskunnan ja tasavallan presidentin rooli tuossa harkinnassa

haluan kysyä ministeri urpilaiselta kun täällä on edelleen tullut puheenvuoroja joissa todetaan että tämä ratkaisu on maksanut tai maksaa suomelle

kysyn kuitenkin että kun tämä on iso vaikea kokonaisuus ja tässä on paljon erilaisia pieniä mahdollisia porsaanreikiä niin kammataanhan tässä jatkovalmistelussa kaikki mahdolliset porsaanreiät epäkohdat tarkasti läpi

tässä mielessä tämä malli edustaja pekkarinen on demokraattisempi

nyt teidän olisi hyvä kertoa kannatatteko sitä että äänivalta määräytyy asukasmääräsuhteissa vai onko siinä joku muu keskustalainen periaate millä sen pitäisi määräytyä

valtiovarainministeri kiinnitti aivan oikein huomiota siihen että me tarvitsemme sellaista yritysilmapiiriä jossa ei voivotella koko ajan verotusta ja julkisen sektorin suurta kokoa niin kuin keskuskauppakamarin veroadressikin viime viikolla jälleen taas syyllistyi tekemään

nämä nuoremman polven yrittäjät ilmoittavat että suomessa on hyvä yritysilmapiiri verotuskin on ihan oikealla tasolla he maksavat ihan mielellään veronsa vastineena julkisen sektorin palveluista ja tuesta yritystoiminnan aloittamiseen

sen takia toivoisin tähän keskusteluun täällä että täälläkin pystyttäisiin katsomaan verotusta ei sen tyyppisenä asiana joka on koko ajan vain haitta ja uhkatekijä suomalaiselle yrittäjyydelle vaan osana sitä vahvaa julkista sektoria ja hyvinvointiyhteiskuntaa johon kuuluu korkeampi veroaste

nyt tarvitaan yhteistyötä ja yksituumaisuutta

samat yritysjohtajat jotka valittavat tätä meidän julkisen sektorin kokoa ja korkeaa verotusastetta ovat siirtäneet omia toimintojaan ruotsiin missä on korkeampi veroaste ja suurempi julkinen sektori

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on omalta osaltaan valmis ja halukas tähän hyvään yhteistyöhön

arvoisa puhemies

hallitus osoitti jälleen toimintakykynsä hyvällä kokonaisuudella joka on tasapainoinen kokonaisuudella jossa näkyy kaksi keskeistä elementtiä

työ ja oikeudenmukaisuus

työ näkyy monina ratkaisuina jotka ovat verotuksen rakenneuudistusta jota tässä on käyty läpi mutta on myös monia hyvin tärkeitä kohdennettuja panostuksia myös niille jotka ovat tällä hetkellä työtä tai koulutusta vaille

oikeudenmukaisuutta edustaa myös verotuksen kokonaisuus

ymmärrän perussuomalaisten ja erityisesti keskustan pettymyksen siihen että tässä ei menty pienituloisen kuluttajan kukkarolle nostamalla arvonlisäveroa vaan tässä tehtiin linjakas oikeudenmukainen taakanjako oikeudenmukaisesti linjaava veroratkaisu